myös päästökauppa on otettu huomioon siten että päästökauppasektorilla tulee verotus huojennetuksi ja siinäkin mielessä niin tämä päällekkäinen ohjaus on sitten saanut lievennystä

työmarkkinajärjestöt ja hallitus ovat päässeet sopimukseen siitä että neuvottelut työurien pidentämisestä aloitetaan ja kolmikannassa arvostan sopimuksen syntymistä

mitä turpeeseen tulee joka on nyt aika paljon ollut esillä hyvää on se että turve on nyt kuitenkin tullut energiaverotuksen piiriin

välikysymyksen hyöty on nyt ehkä se että me laajasti tässä keskustelemme työelämän kehittämisestä ja juuri tästä työurien pidentämisestä joka joka tapauksessa meillä olisi jossain vaiheessa tullut vastaan

millä tavalla turpeen alhaisempaa veroa voi sitten puolustella

syynä tässä on ollut se että turvehan kilpailee polttoaineena puun kanssa ja on pelätty että jos turpeen hinta kovasti nousee niin sitten polttoon ohjautuukin sellaista puuta joka on sitten metsäteollisuudelta pois

tosiasia kuitenkin on että hyvin monet suomalaiset pitävät nyt kyllä tätä turpeen kohtelua verotuksessa sellaisena että ei oikein sopisi pitää sitä näin alhaisella tasolla

uskonkin että turpeen verokohtelu tulee tulevaisuudessa muuttumaan enemmän harmoniseksi sitten tämän muun verotuksen kanssa ja tämän veromallin kanssa joka tässä on esitetty

meidän on työpaikalla saatava aikaan muutos ja tämä muutos on aika suuri sellainen muutos jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti juuri näissä hän ryysistään rasi kiistäen raska raskaissa töissä jotka aiheuttavat raskaan fyysisen rasituksen ihmisille

ja vielä

sen jälkeen voisi melkein rakastua

suurista suomalaisista yrityksistä siirretään parhaillaan nelikymmenvuotiaita talon ulkopuolelle eli nelikymmenvuotiaankin työura alkaa olla jo jonkinlaisessa taitepisteessä

työelämää pitää muuttaa todella paljon jotta tämä tavoite joka nyt kolmikantaan työohjelmaan on kirjattu saavutettaisiin

me joudumme tekemään paljon muutakin kuin ihan tätä numeronmurskausta sen suhteen paljonko saadaan rahaa ja paljonko työurat pitenevät

arvoisa puhemies

näkemykseni on se että olemme todella suuren muutoksen edessä sekä meidän elinkeinojemme harjoittamisessa että sitä kautta sitten myös siinä millaisia suomalaiset työpaikat ovat

työn luonne muuttuu ja luulen että varsinaiset teollisuustyöpaikat kyllä vähenevät suomesta

työvoimapula tietysti muuttaa jonkin verran tätä asetelmaa mutta kyllä me ehkä tarvitsemme uusia yhteistyömuotoja ja varmasti työmarkkinajärjestöjenkin on syytä pohtia ikäjohtamista ja sen toteuttamismuotoja yrityksissä

työllistäminen on hallituksen tärkein tehtävä